minäkin yhdyn edellisiin puhujiin ja haluan vielä kiinnittää huomiota siihen että kysymyksessähän olisi ollut se että senaatti kiinteistöt olisi saanut lainoittaa tytäryhtiöitään markkinaehtoisesti siis loukkaamatta maan yhtäkään rahalaitosta että se ei olisi markkinoita halvemmalla voinut antaa jonkinlaista piilorahoitustukea tyttärilleen vaan markkinaehtoisesti

niin kuin se ei ole antanut tähänkään saakka

sitä me vastustamme

se on eduskunnan käsissä mitä se tämän asian kanssa haluaa tehdä

tässä me olemme vielä itsenäisiä

kankaanniemen puheenvuorossa oli mielenkiintoinen analyysi siitä mielestäni siihen voidaan soveltaa sitä logiikkaa että voitot yksityisille ja tappiot veronmaksajien maksettavaksi että eurojärjestelmän maille voitot niiden yksin velkaa ottaessa ja sitten kun tulee bankrotti menee huonosti huudetaan kaikkia muita järjestelmässä mukana olevia maita maksajiksi

samoin kun on puhuttu riskin ottamisesta myös sitten jos velvoitteet lankeavat pitäisi riskeistä vastata

ei voi olla niin että yksittäinen valtio omin päin velkaantuu suunnattomasti luottaen siihen että kyllä kimpassa muut valtiot sitten tulevat pelastamaan

herra puhemies

jos näin vakavien asioitten äärellä sallitaan ikään kuin kevennyksellä aloittaa niin edustaja zyskowicz jota pidän tämän salin toiseksi parhaana puhujana puhui äsken niin hyvin nimenomaan hänen puheenvuoronsa loppuosa oli sellaista tekstiä että siitä oli hyvin vaikea löytää mitään puoluepoliittista kannanottoa

tällainen jahkailu on johtanut siihen että on syntynyt tilanne että vapaaehtoisetkaan kehityshankkeet eivät tahdo oikein edetä ja se on ollut kyllä negatiivinen tilanne

lähtökohtahan on ollut sellainen kun tämä laki on säädetty että asianomainen henkilö tarvitsee autoa siellä asemapaikassaan ja että hän käyttää sitä siellä

sitten sitä lievennettiin sillä tavalla että ei ole pakko käyttää kun siellä on niin vaikeat olosuhteet ja että auto voidaan viedä ikään kuin talteen vaikka naapurimaahan tai johonkin turvalliseen rauhalliseen paikkaan ja että sen voi sitten tuoda suomeen niin että siinä ei ole kilometrimittarissa yhtään kilometriä

ollaan myöhässä nyt on saatava päätöksiä

hän osasi hyvin kiteyttää nykytilanteen ja maalaili niitä ajatuksia että mitä edessä mahtaa ollakaan

siis katsotaan hyvät kollegat katsotaan talouden kasvunäkymiä kun kaikki käyrät menevät lähestulkoon alaspäin

nyt tätä ajattelutapaa kehitellään rationaalisempaan suuntaan että perusajattelu säilyy mutta helpotetaan verovelvollisen asemaa niin että ei tarvitse konstailla auton säilyttämisen ja rahteeraamisen kanssa

keskiajalla galileo galilei meinasi menettää henkensä siitä syystä että sanoi papistolle että katsokaa kaukoputkeen maapallo on pyöreä

kyllä täytyy asenteita ja ajatuksia päivittää kehitetäänkö kuntahallintoa hallinnon vai palvelujen näkökulmasta ja silloin asetun kyllä palvelujen näkökulman ja asukkaitten tarpeiden puolelle

edustajakollega ukkolalle vielä pieni kommentti hänen hivenen ilkeämielisen ja nälvimishenkisen puheenvuoronsa johdosta kun hänen vielä piti kaivaa suomen työväen säästöpankin historiaa tähän keskusteluun

me olemme kansantaloutena maailmanmarkkinoilla alihankkija pieni kansantalous joka tuottaa investointituotteita maailmanmarkkinoille

ihan ällistyttävää että tässä lakia säätävässä salissa on ryhmä joka lähettää kuntakentälle sen signaalin että lakia ei pidä noudattaa

jos on tarkoitus kehittää verolainsäädäntöä siihen suuntaan silloin ei pidä tavaraa turhan takia siirrellä ja sillä sitten spekuloida

mutta toin esiin sen että veropoliittisesti ja monesta muustakin syystä ja myöskin palkkapoliittisesti koko tämä laki on askel väärään suuntaan

te lietsotte perussuomalaiset suomalaisia siihen että älkää noudattako lakia

ihmiset kulkevat yli hallintorajojen tietämättä yhtään minkä rajan yli milloinkin mennään ja pitäisi paremmin katsoa työssäkäyntialueen jonkun laajemman näkökulman pohjalta

ukkola jos te vaivaudutte selvittämään itsellenne mihin se pankkituki pääasiassa meni se ei mennyt stslle se meni säästöpankkiryhmälle se meni skopiin

alihankkijalla pannu jäähtyy matalasuhdanteessa erittäin nopeasti ja sitten ovat myös laakerit punaisena kun nousu alkaa

liikunta ja kulttuurialalla on hyvin myönteisiä kokemuksia siitä että integrointi uuteen kulttuuriin maahanmuutto onnistuu hyvin

kellokin on yksi mittari ajallinen etäisyys vaikka helsingin keskustaan mittaa joitakin asioita myöskin aika hyvin

ja nyt on epävarmuutta taloudessa nyt ollaan laskevalla käyrällä ja sen tähden meillä on todella aihetta huoleen

kysyisin urheilu ja kulttuuriministeriltämme onko tällä suunnalla joitain kampanjoita tai ohjelmia tai muuta vastaavaa että voitaisiin paremmin hyödyntää niitä hyviä kokemuksia joita liikunta ja kulttuurialalla on näissä asioissa saavutettu

suomen työväen säästöpankki oli siellä pienellä marginaalisella osuudella senkin tallettajia kohdeltiin ihan yhtä inhimillisesti kuin tätä voisiko sanoa valtavirrassa olevaa tallettajakuntaa

tämä kokonaisuus tulisi jollain lailla hahmottaa kokonaisuus tulisi ratkaista paitsi näissä verotuskysymyksissä joista täällä on nyt paljon puhuttu myöskin meidän vuotuisen budjettimme osalta ja koko euroalueella

minä kuvittelen että mot tai muut vastaavat aiheesta kiinnostuneet ohjelmat muutaman vuoden kuluttua tekevät sitten raflaavia ohjelmia siitä missä näitä verovapaita autoja suomessa sai sen työtä entä missä niitä säilytetään minkälaisia autokenttiä halleja onkaan kamera saattaa kiertää siellä ja kauhistellaan sitten sitä

toivoisin että puheenvuoroissanne käsittelisitte asioita oikeissa suuruus ja pienuusluokissa ja reilusti mainitsisitte sitten kokonaiskuvan kun kerran jotain pientä osaa sieltä nypitte

siitä tässä on kysymys

mutta herra puhemies ihan muutama kommentti vielä näistä veroasioista valitettavasti edustaja pekkarinen lähti salista eikä ole paikalla

se oli selvästi ole yllättävää teiltä ilikiä

vielä palaan tähän arvonlisäveroon ruuan osalta

joo ja

paasio esitteli asian äärettömän hyvin pohjaten pitkälti ryhmämme tekemään vastalauseeseen tai tässähän on kaksikin ryhmää

ahon tai

mutta jollain aikavälillä tämä tilanne pitäisi kyllä asiallisesti korjata niin että työmies ja työnainen saa työstään riittävän hyvän palkan ostaa sitten autoja tai asuntoja tai mitä tahansa

he syövät sanansa he pettävät kyllä tässä asiassa luottamuksen

ministeri brax kyllä teidän logiikkanne ontuu todella pahasti siinä että kytkette paikkojen lukumäärän äänestysaktiivisuuteen

lakiehdotusten yksiviivaneljätoista mietinnössä ei totuuden kuudennentoista lakiehdotuksen sisällön jokin muu

tosiaan hallituksen esitystä lukiessa ja sen perusteluja lukiessa annetaan ymmärtää että tässä on kysymys lähinnä teknisestä lainmuutoksesta siten että voidaan hoitaa vähän rationaalisemmin asioita esimerkiksi sähköisellä tiedonsiirrolla

wilson välittyvaliokunnan ehdotuksen hallituksen esitykseen sisältyvän tuollainen yllättävä ilkeämielinen heitto teiltä

aina löytyy joku korrelaatio

mutta ministeri brax mitä vähemmän on vaaleissa ehdokkaita sitä ahkerammin ihmiset äänestävät

mutta tämä villakoiran ydin löytyy kuitenkin siitä että sieltä puuttuu yksi avainsana ja se sana on juna

minimissään vaaleissa on jäljellä enää sitten kaksi ehdokasta kuten presidentinvaaleissa ja yksi valitaan vain yksi valitaan ja silloin suomen kansa syttyy

eli nykyistä käytäntöä maan tapaa ollaan muuttamassa siitä huolimatta että direktiiviä ei ole muutettu

ja se ei olisi tehnyt pesää sinne ruokakuntaan koska he elävät kädestä suuhun ihan varmasti

voimassa oleva oikeus euroopan unionissa ei muutu mutta suomen valtio on muuttamassa omaa lainsäädäntöään omaa käytäntöään ja jos loogisia ollaan niin tähän muutokseen ei ole perusteita koska direktiiviä ei ole muutettu

me sosialidemokraatit olimme sitä mieltä että sen jakokanavan pitäisi olla tehokkaampi kuin mennä täältä veropolitiikan kautta

olen usein hänen kanssaan hänen puheittensa sisällöstä eri mieltä mutta hänen esitystapansa on niin upeata että jos hän ryhtyisi vaikka asianajajaksi niin hän olisi varmaan miljardööri

paasio sanoi suomen edustajat ovat toimineet jotenkin huonosti euroopan unionin neuvottelupöydissä

veropolitiikka on kallista sosiaalipolitiikkaa

ja tässä asiassa paitsi tyylipisteet niin myös asian hallinta ja sisältö oli kiitettävää siihen voi täysin yhtyä

en tiedä ovatko tuoneet asiaa esiin ovatko vaienneet vai ovatko jääneet alakynteen mutta hallinto ei ole tässä nyt onnistunut

oli äärettömän puhutteleva tämä tuottajien mielenosoitus missä hetken aikaa myytiin lihaa leipää ynnä muuta

mutta ed

zyskowicz kun meillä on puheiden tasolla tässä salissa uskoakseni täydellinen yksimielisyys niin tekojen tasolla on kyllä aneemisuutta

elintarvikkeita tuottajahinnalla

se oli kerta kaikkiaan pysähdyttävä ja jotain meidän pitäisi pystyä tekemään että nimenomaan ne jotka raatavat siellä tuotannon parissa saisivat työstään nykyistä parempaa hintaa

kun euroopan unioni kaikessa vannoo kilpailuneutraliteetin nimeen ja aina peräänkuuluttaa vapaata kilpailua ja moittii kilpailua vääristävää toimintaa niin tässä jos missä ollaan tilanteessa että lainmuutos vääristää suomen ja venäjän välisten suorien junakuljetusten kanssa kilpailevien kuljetusmuotojen kilpailutilannetta

itsekin tunnustitte että aina on vähän niin kuin tekemätöntä työtä ettei mene riittävän nopeasti ja nyt tämä valtion harjoittama henkilöstön irtisanomispolitiikkahan jota myöskin hurskaasti nimitetään tuottavuusohjelmaksi lyö korvalle tässä kohdassa erittäin ankarasti

kyllä ne rikolliset nauravat

jos tämän vielä peilaa myöskin ympäristöasioita vasten niin kyllä se aika oudolta tuntuu kun juna nyt jo on niin ympäristöystävällinen kulkumuoto että sen käyttöä tulisi kaikin tavoin edistää ja se tulee olemaan tulevaisuudessa vielä suositumpi kulkumuoto

niitten etumatka vaan kasvaa kun vähennetään väkeä tullista verohallinnosta ja poliisin resurssitkin ovat alamittaiset

kyllä ne pitävät ihan pilkkanaan julkista valtaa

siitä vain seuraisi se että valtio saisi ensinnäkin tuloveroja ja toiseksi asianomaisten henkilöiden sosiaaliturva myöskin tulisi tässä yhteydessä otetuksi huomioon

kaikki eivät voi siirtyä katsomoon ja huutaa oppositiosta erilaisia herjoja

jollakin kokoonpanolla pitää vastuuta kantaa

nyt heille ei kerry yhtään mitään kun he ostavat verovapaan auton joten heidänkin kannattaisi vaatia lisää liksaa ja luopua tämänkaltaisesta autonhankintaveroedusta jos he ajattelevat omaa vanhuuttaan ja omaa sosiaaliturvaansa

tähän asiaan olisi toivonut ymmärtämystä nykyhallitukselta

vielä tähän alviin sen verran että kyllä me olemme hyvin tietoisia siitä että esimerkiksi suomen yrittäjät sitä vastustivat monella tavalla lobbasivat sitä ettei alvia koroteta

zyskowiczin puheeseen se olisi tehnyt äärettömän hyvää maan hallituksen ministereiden ainakin valtiovarainministerin mutta muittenkin korville

eli näiden asioitten mittasuhteet ja skaalat ovat kasvamaan päin ja ympäristöpoliittisistakin syistä pitäisi mieluummin suosia junaliikenteen toimintaedellytyksiä

siitä huolimatta että aloitteiden kohtalo ei ole kovin hyvä eikä ruusuinen tässä asiassa on kyllä aihetta keskusteluun ja tämä aihe on sellainen että mielestäni eduskunta voisi käydä ihan ajankohtaiskeskustelun näistä asioista koska on ihan uutta tietoa siitä että nykyisin varsin varhaisessa vaiheessa meidän nuorisoamme uhkaa syrjäytyminen harrastustoiminnan osalta

olisi voinut vähän enemmän toivoa että jotain alkaa tapahtua kun noin merkittävä henkilö puhuu noin vaikuttavalla tavalla

valitettavasti siihen piti mennä

hallituksen muut veronkorotukset ovat ne sitten solidaarisuusveroja suurten perintöjen verotusta tai muuta vastaavaa eivät heijastu yrittämisen edellytyksiin ne eivät heijastu työllisyyttä heikentävinä

mitä sitten tulee perustuslakivaliokunnan eräisiin lausunnossaan esittämiin esityksiin niin ne ovat sinänsä kannatettavia

tässäkin on kotiläksyä meille kaikille mutta ennen kaikkea nyt pitää katsoa meidän hallituksen suuntaan miten hallitus toimii ettei tästä tule vaan tällaista jonkinlaista käsienpesuprosessia että ikään kuin pestään nämä maat puhtaiksi

tämä on uusi sosiologinen ilmiö

niitä emme ole moittineet mutta tämä kilpailuneutraliteetti ympäristöystävällisyys ja ennen kaikkea sitten tasapuolinen kohtelu pitäisi junaliikenteelle sallia

kun pitää nykyisin olla yksilöity rikosepäily tai jonkin talousrikosprosessin täytyy olla vireillä tai yrityksen verotarkastuksen niin näissä yhteyksissä juuri kun kiinnijäämisriski on pienentynyt resurssien vähenemisen vuoksi on äärettömän epätodennäköistä että joku ylipäänsä jää täällä kiinni touhutessaan näitten veroparatiisien kanssa niin kauan kun me olemme tällaisessa tilanteessa että pitää olla yksilöity ja kohdennettu tietojensaantipyyntö

mielestäni tässä nyt hallituspuolueet ovat kuljettamassa asiaa väärään suuntaan ja tästä ei voi myöskään antaa korkeita tyylipisteitä niille hallintoa edustaville tahoille jotka ovat euroopan unionin kehissä tällaiseen tulokseen päätyneet

tämäkin keskustelu on osoittanut että tässä on hyvin paljon asioita jotka puoltavat sitä että yhteiskunta pitää nämä nyörit käsissään koskee se sitten edunsaajia tai peliriippuvuutta talousrikollisuutta mitä tahansa

herra puhemies

veroja maksetaan maksukyvyn mukaan

oli toiminta avustuksia talkootyöjärjestelmä toimi

tässä yksi tärkeä periaate on toteutunut ja niitäkin ihmisiä joilla käytettävissä olevat tulot ovat pieniä ehkä jollain lailla sitten kuitenkin lohduttaa tietoisuus siitä että myös hyvätuloiset maksavat entistä enemmän veroja

ei ollut näin paljon harrastusmahdollisuuksia kuin on nykyään

täällä on paljon puhuttu peliriippuvuudesta ja viitattu peluuri järjestelmään jota pelien ylläpitäjät rahoittavat

yhteiskunta on tietysti muuttunut on tullut maksullisia palveluja ja lapsen mieli tekee kaikkea mukavaa

tämä sopimusmalli lähtee siitä että jos osaa yksilöidä tietonsa ja ovat tietyt ehdot toteutuneet niin sitten niitä tietoja saa

se on eräänlainen ensiapupiste mutta sitten kun mennään siitä eteenpäin miten näitä peliriippuvaisia ihmisiä voidaan todella auttaa ne ovat pitempiaikaisia kuntoutusvaiheita ja nykysäännöillä nämä yhtiöt pelien järjestäjät eivät voi lähteä tätä ensiaputoimintaa pidemmälle

eli aika on muuttunut mutta se ei ole muuttunut että kehittyvän lapsen kannalta mikä tahansa harrastus on hyödyllinen